tältä pohjalta on erittäin hyvä jatkaa työtä

hyvät edustajat myös kehitysapu ja kehitysyhteistyö muuttuvat kaiken aikaa ja minä uskon että ne varsin hyvin pystyvät puolustamaan paikkaansa tänä päivänä

mutta siinä olisiko tässä sitten pitänyt ottaa tuumaustauko ehkä on syytä huomata että juuri tämä henkilöstön epävarmuus se että tämä tilanne on jatkunut jo vuosia ei varmasti olisi ollut vastuullista ja henkilöstöä arvostavaa politiikkaa

lakivaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa siihen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä

minä itse ajattelen nyt näin että mikäli hallituksen esitys täällä eduskunnassa hyväksytään ja yhtiö perustetaan niin silloin omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä vuodenvaihteen jälkeen tulen tekemään parhaani siinä että henkilöstöllä on asianmukainen ja hyvä edustus yhtiön johtoryhmässä ja se voi tarkoittaa myös sitä että mikäli niin kuin tämän esityksen mukaisesti todennäköisesti tulisi käymään on useita henkilöstöryhmiä niin niillä kaikilla on edustus siellä johtoryhmässä

ääripäinä ovat olleet ne kannat joissa toisaalta on puolustettu nykyjärjestelmän säilyttämistä sellaisenaan ja toisessa ääripäässä on esitetty lautamiesjärjestelmästä luopumista kokonaan

lautamiesjärjestelmää edelleen puoltaa se että sillä on vaikutusta tuomioistuinlaitoksen nauttimaan luottamukseen ja se myöskin vahvistaa käräjäoikeuden kokoonpanoa ja lisää sen uskottavuutta

mutta tilanne on tietysti se että kun näitä säästöjä aletaan toteuttaa niin ei kai meistä kukaan kuvittele ettei varuskuntia todellakin lakkautettaisi ja silloin herää se kysymys miten tässä tilanteessa sitten toimitaan

kyse ei siis tässä esityksessä ole lautamiesjärjestelmän poistamisesta mutta on aivan ilmeistä tarvetta kehittää ja uudistaa lautamiesjärjestelmän käyttöalaa

valitettavasti puolustusvoimien ruokahuollossa on joka tapauksessa tulossa yt neuvotteluja ja irtisanomisia taloudellisista ja tuotannollisista syistä vaikka ei tehtäisi yhtään mitään

nykytilassahan voidaan todeta että lautamieskokoonpanossa käsitellään runsaasti rutiiniluonteisia rikosasioita ja toisaalta rikosasiat ovat myös vaikeutuneet ja laajentuneet sitä myötä että yhteiskunta on monimutkaistunut

tässä ei todellakaan ole nyt hirveän kivoja vaihtoehtoja arvoisat edustajat mutta eduskunnalla on nyt oikeus tutkia ja velvollisuus tutkia tämä esitys läpikotaisin

edustaja niinistö puolustusvaliokunnan puheenjohtaja luetteli näitä seikkoja joita on selvitettävä ja on varmasti paikallaan että tätä taloudellista mielekkyyttä vielä kerran tutkitaan ja tutkitaan sitä miten tasa arvovaikutukset on huomioitu niin kuin tässä ovat useat edustajat muun muassa edustaja ojala niemelä ottaneet esiin ja tällä tavalla eduskunta voi sitten vastata tähän viisaalla tavalla

keskeisiltä osiltaan tämä hallituksen esitys monipuolistaa käräjäoikeuden käytettävissä olevia kokoonpanovaihtoehtoja

tätä valiokunta pitää yleisesti ottaen hyvänä siis sitä että käräjäoikeuden kokoonpanolle tulee vaihtoehtoja

näin asiat voidaan käsitellä mahdollisimman tarkoituksenmukaisessa kokoonpanossa riippuen asian laadusta ja laajuudesta ja tällä tavalla tuomioistuinresursseja voidaan kohdentaa mahdollisimman järkiperäisesti

todellakin on tärkeätä että tästä käydään perustavanlaatuinen keskustelu koska on ihan varmaa ettei tämä jää viimeiseksi kerraksi kun valtion toimintoja yhtiöitetään ja meidän täytyy löytää vastuulliset ja hyvät toimintatavat tämmöisiin tilanteisiin

esitykseen sisältyy lautamieskokoonpano ja yhden tuomarin kokoonpano

valiokunta katsoo että yleisesti ottaen on perusteltua laajentaa yhden tuomarin toimivaltuuksia sellaisiin rikosasioihin joita ei voida pitää vakavina tai yhteiskunnallisesti merkittävinä

lakiin sisältyvät suhteellisen väljät määräytymisperusteet eivät kuitenkaan saa johtaa siihen että kolmen tuomarin kokoonpano muodostuu pääsäännöksi tai siihen ettei kyseistä kokoonpanoa käytetä niissäkään asioissa joissa se olisi perusteltua

resurssien niukkuus ei saa muodostaa estettä uudelle kolmen lainoppineen tuomarin käyttämiselle

valiokunta puoltaa tätä esitystä ottaen huomioon että lautamieskokoonpano on riita asioissa ollut käytännössä erittäin harvinainen ja tämä esitys on osa hallituksen esityksen kokonaisratkaisua

hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus että notaari ja käräjäviskaali eivät enää olisi toimivaltaisia toimimaan puheenjohtajana lautamieskokoonpanossa

tältä osin valiokunta katsoo että notaarin ja käräjäviskaalin nykyiset toimivaltuudet toimia lautamieskokoonpanon puheenjohtajana tulisi tämän uudistuksen yhteydessä säilyttää ennallaan ja tähän siis liittyy valiokunnan tekemä pykälämuutosehdotus

yhden tuomarin toimivaltuuksien laajentamisesta ei nimittäin sinällään seuraa välttämättä tarvetta kaventaa notaarin ja käräjäviskaalin edellä mainittuja toimivaltuuksia koska lautamieskokoonpano voi jatkossakin aina käsitellä yhden tuomarin toimivaltuuksien piiriin kuuluvat asiat

tämä voi käytännössä olla tarkoituksenmukaista ja järkevää käräjäoikeuden voimavarojen käyttöä niin että lautamieskokoonpanon puheenjohtajana voi tällöin toimia notaari tai käräjäviskaali

myös tuomioistuinharjoittelun sisältö ja mielekkyys ovat tärkeitä seikkoja jotka puoltavat sitä että notaarin ja käräjäviskaalin nykyisiin toimivaltuuksiin ei tässä yhteydessä puututa

notaarin asema ja kehittäminen olisi hyvä jättää pohdittavaksi työryhmälle joka parhaillaan pohtii asiaa oikeusministeriössä

aivan lopuksi arvoisa puhemies valiokunta on keskustellut paljon lautamiesten käytön supistamisesta saatavien säästöjen kohdentamisesta

tämähän on itse asiassa lainsäädäntöön itsestään selvänä kuuluvaa vaikutusten seuraamista

mietintöön arvoisa puhemies sisältyy pykälävastalause

saanko kuitenkin sanoa että finavian omistajaohjaus on ministeri kyllösellä että se ei senkään puolesta ihan istu tähän keskusteluun

varmasti kyseessä on toisen maailmansodan jälkeen suurin humanitaarinen katastrofi ja myöskin suomi on kantanut tässä omaa vastuutaan

sen lisäksi olemme ryhtyneet tukemaan jo alustavasti syyrian jälleenrakennusta koska totta kai sielläkin tuhottuja kouluja ja leipomoita ja sairaaloita pitää saada kuntoon vaikka emme voi olla vakuuttuneita siitä että siellä rauha koittaisi kovin nopeasti

muistaakseni kaksi miljoonaa syyrialaista on paennut ja suomi avustaa humanitaarisella avulla suomalaisten järjestöjen kautta esimerkiksi punaisen ristin ja kirkon ulkomaanavun kautta muun muassa jordaniassa ja libanonissa olevien pakolaisleirien syyrialaisia

on aivan totta että se on sisäministerin asia mutta hallituksen asiaan vähänkään osallistuvien ministerien kesken on käyty nyt viime päivinä hyvin kiinteitä neuvotteluja tästä kysymyksestä ja uskon että hallitus pystyy hyvin pian tekemään päätöksen siitä että otamme syyrian pakolaisia tänne

toivon että siinä yhteydessä muistetaan paitsi unhcrn eli ykn pakolaisjärjestön lisäkiintiön ottaminen myöskin mahdollisuus perheenyhdistämisiin esimerkiksi niiden syyrialaisten jotka siis jo ovat täällä suomessa

edustaja haavisto otti puheeksi nämä suomessa olevat kehitysmaiden diasporat ja on aivan totta että esimerkiksi somalian tapauksessa on erittäin mahdollista nyt tehdä yhteistyötä somalidiasporan kanssa jotta he osallistuvat tämän oman maansa uuteen alkuun ja jälleenrakennukseen

minun mielestäni ihan parhaita esimerkkejä joka on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta kaikissa konferensseissa missä somaliaa on käsitelty ja missä olemme olleet mukana on se että suomi on tukenut terveysalan koulutuksen suomessa saaneiden somalien työtä somalimaassa ja puntmaassa niin että he ovat olleet kouluttamassa siellä terveydenhoitoammattilaisia rakentamassa terveydenhuoltojärjestelmiä ja tätä on tehty yhteistyössä kansainvälisen maahanmuuttojärjestön iomn kanssa

varmasti on niin että tämä aloite ja tämä hallituksen esitys on hyvin vahvasti kytköksissä valtion tuottavuusohjelmaan

sen takia sanoinkin että meidän täytyy sitten tulevaisuudessa miettiä millä tavalla vastaavia tilanteita hoidetaan kun on voimassa uusi tuloksellisuus ja vaikuttavuusohjelma

aiomme laajentaa tätä koska tulokset ja kokemukset ovat niin hyviä ja aivan samanlaista yhteistyötä voidaan varmasti tehdä myös burma myanmarin toki paljon pienemmän diasporan kanssa

kun tässä on näitä kysymyksiä ei kuulu oikeastaan minulle anteeksi nyt vaan tämä muonitus kriisiaikana mutta se on selvitetty kyllä

täällä myös viitattiin keskustelussa siihen että nyt on tullut ilmi että suomi aikoo voimakkaasti kasvattaa tukeaan somalialle

ymmärtääkseni puolustusvoimat ei ole tästä asiasta ollut huolissaan mutta siihen varmaan sitten ministeri wallin voi tarkemmin antaa valistusta

on tehty päätös siitä että apu kaksinkertaistetaan jo ensi vuonna

me etsimme parhaillaan sellaisia rahoituskanavia joihin voimme luottaa

tämmöisiä mekanismeja tehdään tällä hetkellä maailmanpankissa afrikan kehityspankissa ja ykssa ja varmasti löydämme sieltä semmoisia kanavia meidän tuelle jotka voidaan osoittaa mahdollisimman suoraan somalian vasta työtään käynnistävälle hallitukselle jotta samalla sitten olemme rakentamassa somalian uutta valtiota

mutta toki jatkamme myös suomalaisten järjestöjen ja suomen somalijärjestöjen tukemista eli kun täällä peräänkuulutettiin kepan kautta tapahtuvaa työtä niin kepa on varsin monta vuotta jo tehnyt tiivistä yhteistyötä esimerkiksi somalijärjestöjen kanssa jotta heillä on mahdollisuus osallistua kansalaisjärjestökehitysyhteistyöhön

en huomannut aikaisemmin vastata edustaja autolle joka esitti sitä että olisiko siinä ajatusta että kehitysyhteistyö keskitettäisiin euroopan unionille ja sitten joitakin muita tehtäviä eulta siirrettäisiin kansallisvaltioiden eli jäsenvaltioiden vastuulle

ja tästä näkökulmasta on perusteltua se että sitten sen suoja ajan jälkeen noudatetaan yleissitovaa työehtosopimusta jota myös kilpailijat noudattavat

on tietysti ajateltavissa niin että korkeampi palkka olisi mahdollista kompensoida sillä että toiminta on tehokasta ja hyvin suunniteltua

no euroopan unionilla on todella merkittävää kehitysyhteistyötä mutta pidän kyllä erittäin hyvänä sitä että jäsenvaltiot myöskin täydentävät sitä omalta osaltaan ja sanoisin että jos haluamme maksimoida oman vaikutusvaltamme emme ainoastaan rahallista vaikutusvaltaamme vaan ihan myöskin sitä miten osallistumme kehityspolitiikan muovaamiseen eussa ja sen jäsenmaiden kanssa niin minusta tämä on hyvä ratkaisu että euroopan kehitysrahasto euroopan komission alaisuudessa toimii

mutta nyt sitten mitä tulee tähän henkilöstön edustukseen niin valtion omistajaohjauksessa ei ole ollut sitä käytäntöä että henkilöstön edustajat olisivat suoraan mukana hallituksessa

me jäsenvaltioiden kehitysministerit saamme siitä jatkuvasti tietoa miten sitä tehdään ja sitten teemme omaa kahdenvälistä työtämme syvässä yhteistyössä samanhenkisten maiden kanssa

vielä tässä lopuksi kiteytän sen oliko tälle esitykselle vaihtoehtoja

vaihtoehto ehkä oli että ei yhtiöitetä mutta se miten jhl on tätä lähestynyt niin se olisi vaatinut sitten tuekseen valtiovarainministerin kukkaron nyörien höllentämisen ja tämmöistä tarjousta ei ole tullut niin että minä pyydän että ymmärrätte tämän kokonaistilanteen

minä ymmärrän hyvin että puolueiden kehitysyhteistyöjärjestö demossa ollaan ehkä vähän pettyneitä siihen että ei ole nyt saatu tällaista omaa budjettimomenttia demokratiatuelle ja että tämä työ on hajaantunut eri puolille ulkoministeriötä

se ei olisi ollut vastuullinen ratkaisu ellei sitten sitä rahaa yhtäkkiä löydy koska sataprosenttisesti valtion omistamassa yhtiössä ei ole käytännössä muuta alijäämän kattamiskeinoa kuin valtion budjetti

se että se on hajaantunut eri puolille ulkoministeriötä tarkoittaa myöskin sitä että me hyvin vakavasti haluamme tukea eri tavoin demokratiakehitystä ja tässä sitten vastaisin siihen kysymykseen miten sitten toimitaan tällaisissa diktatuurimaissa autoritaarisesti hallituissa maissa joissa kansalaisilla ei välttämättä ole täysiä oikeuksia esimerkiksi poliittiseen toimintaan

sitä voidaan kanavoida järjestöille mutta myöskin sitten sillä tavalla että voidaan valtioiden välisesti tehdä hankkeita jotka parantavat esimerkiksi paikallistason demokratiaa ja yleensä kansalaisten osallistumista päätöksentekoon

niin kuin varmasti monet edeltäjäni minäkin odotan että eduskunta paneutuu tähän vakavasti ja tukee suomen pyrkimyksiä jotta niistä ei tarvitse luopua

nimittäin maailman ongelmien ratkaiseminen tulee valitettavan kalliiksi enkä oleta että sen hintalappu tulee lähivuosina yhtään halpenemaan

siitä huolimatta on tietysti yhtä tärkeää että koko ajan kiinnitämme näihin tuloksiin huomiota ja saadun palautteen perusteella sitten muutetaan lisätään kaupan ja kehityksen yhteyksiä ja niin edelleen

minulla on semmoinen mielikuva että suomessa tähän keskusteluun ei ole kovin paljon vielä osallistuttu ja myöskin ulkoministeriössä eri osastot voisivat keskustella nyt aika intensiivisesti siitä miten löytyisi konkreettisia tapoja tukea näitä transitiomaita

he odottavat sitä että yhteiskunta jossa esimerkiksi naisten ja miesten tasa arvo on kuitenkin huikean paljon parempi antaisi joitakin käytännön neuvoja

yksi asia mikä tulee mieleen on se että tietysti media on aivan ratkaiseva se miten me saamme rohkaistua näiden pohjois afrikan ja arabimaiden naisia pitämään huolen siitä että he näkevät myöskin osuutensa kasvavan näissä uusissa hallinnoissa

tässä pitäisi pohtia yhdessä tätä demokratiatukea

minusta ed

heinäluoman puheenvuoro joka oli erittäin rakentava ja juuri sitä linjaa mihin eduskunnassa on vuosien varrella kasvettu eli että koetetaan löytää opposition ja hallituksen kesken eu politiikassa yhteisiä näkemyksiä

ei tässä minusta tämmöistä ongelmaa ole

emmekö me voisi ajatella että me järjestämme ajankohtaiskeskustelun tai jonkun täysistuntokeskustelun silloin kun esimerkiksi ecofinissä keskustellaan budjetista

viime vuonna osallistuin eduskunnan edustajana etyjin varsovan odihrin inhimillisen ulottuvuuden kokoukseen

syyskuun kokoukset varsovassa vuosittain ovat ainutlaatuinen tilaisuus sadoille kansalaisjärjestöille ympäri etyj aluetta keskustella tasavertaiselta pohjalta ihmisoikeuksista ja demokratiasta hallitusten kanssa

voin olla omin silmin syyskuussa toteamassa että tämä todellakin on tärkeää jotta voidaan puolustaa ihmisoikeuksia

nyt kun kazakstanista on tulossa etyjin puheenjohtajavaltio ensi vuoden alusta niin voisiko arvoisa valtuuskunnan puheenjohtaja etyj puuttua siihen että kazakstanin oppositiojohtaja on ollut presidentti nazarbajevin vainon kohteena pitkään

hänen perhettään on vainottu niin paljon että hänen sisarensa on paennut yhdysvaltoihin

hän on itse liikemies joka on perustanut pankin ja tämän pankin varat on takavarikoitu ja pankki on tehnyt konkurssin

hän on perustanut poliittisen liikkeen nimeltä kazakstanin demokraattinen valinta joka ajaa vallan hajautusta laillisuuden vahvistamista ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta vallan kolmijako opin mukaisesti siis hyvin samanlainen tapaus kuin mihail hodorkovski venäjällä

minusta olisi erittäin tärkeää että kazakstanille esitettäisiin vahva vaatimus siitä että tällaisia poliittisesti perusteltuja vainoja ja tekaistuja syytteitä joiden kohteeksi kazakstanin oppositiojohtaja on joutunut ei hyväksyttäisi

arvoisa puhemies

nimittäin yksi tärkeimpiä syitä minkä takia sitä vastusti lakivaliokunta ja minkä takia sitä monet muut vastustivat täällä oli se että sehän tuli puun takaa

se oli muistaakseni tiettyjen viiden maan aloite ja suomen linja on aina ollut järkevä siinä että toimimme eun yhteisten toimielinten kautta niin että muistakaa nyt edes kertoa tämä kun arvostelette ministeri thorsia

arvoisa puhemies

lakivaliokunta on hyväksynyt mietinnön perheen sisäisen adoption mahdollistamisesta rekisteröidyssä parisuhteessa hallituksen esityksen mukaisesti

rekisteröityjen parien perheessä elävien lasten oikeudellinen asema on tänä päivänä puutteellinen mitä tulee muun muassa lapsen elatukseen tapaamisoikeuteen ja perintöoikeuteen

esitys siis niin sanoakseni vain mahdollistaa perheen sisäisen adoption nais ja miespareille koska adoptiota ei voida vahvistaa ilman biologisten vanhempien suostumusta

vanhempien oikeudet on näin tehokkaasti turvattu ja vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa tiukkojen edellytysten täyttyessä adoptio voidaan vahvistaa ilman vanhemman suostumusta

valiokunta ehdottaa siirtymäajan pidentämistä esitetystä kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen ja tämä onkin ainoa kohta jossa valiokunta on päätynyt muuttamaan hallituksen esitystä

tarkoituksena on se että voidaan varmistaa ottolapsineuvonnan antaminen ja se että kyseiset parit ehtivät laittaa adoptiohakemuksensa vireille määräajassa

yhteisadoptio poikkeaa luonteeltaan merkittävästi perheen sisäisestä adoptiosta sillä yhteisadoptiossa ei ole kyse lapsesta joka jo ennestään olisi rekisteröidyn parin perheen jäsen

tässä esityksessä ei myöskään puututa siihen voimassa olevaan oikeustilaan että rekisteröidyn parin toinen osapuoli voi adoptoida perheen ulkopuolisen lapsen yksin

jos parin toisella osapuolella olisi tällainen adoptiolapsi nyt käsiteltävänä oleva esitys mahdollistaisi lapsen adoptoimisen parin yhteiseksi lapseksi

voin puheenjohtajana todeta että valiokuntakäsittelyssä enemmistö asiantuntijoista kannatti hallituksen esitystä mutta sitä myös vastustettiin muun muassa uskonnollisten arvokysymysten pohjalta

ne valtiot jotka erityisesti ovat korostaneet sitä että tähän kaasuputkeen saattaa liittyä muitakin kuin ympäristöturvallisuuskysymyksiä niin varmasti tuovat esiin sitä että heillä ei ole syntynyt kovin syvä luottamus venäjään yhteistyökumppanina

mielestäni suomen kannattaisi toimia niin että venäjä saadaan sitoutumaan kansainvälisiin sopimuksiin yhteisiin pelisääntöihin jolloin on paljon helpompi tällaisia useita valtioita käsittäviä hankkeita viedä eteenpäin

kun nyt suomen kanta on ollut leimallisesti se että kaasuputki on ympäristökysymys niin on syytä todeta että venäjän federaatio ei ole ratifioinut espoon sopimusta joka on juuri se kansainvälinen sopimus vaikutuksiltaan rajat ylittävien ympäristöhankkeiden ympäristöarvioinnista jonka varassa nyt toimitaan